kaiken kaikkiaan vihreiden ajama vähimmäisturva on sen nimi sitten perustulo tai takuueläke tulee tämän ratkaisun myötä entistä välttämättömämmäksi

arvoisa puhemies

haluaisin tietää siitä miten tämä määräraha kohdentuu kaikille opetuksen järjestäjille oikeudenmukaisesti siis tuetaanko nyt sellaisia kouluja ja kuntia joissa opetusryhmät ovat isoja ja jotka eivät ole satsanneet koulutoimeensa vai tuetaanko niitä kuntia joissa opetusryhmät ovat pienet ja joissa rahaa on satsattu

toinen kysymys koskee harjoittelukoulujen toimintamenomäärärahoja joihin ei ole osoitettu viime vuosina palkkaratkaisujen lisäksi muuta pysyvää lisärahoitusta

valiokunta on tästä huomauttanut monta kertaa talousarvion käsittelyn yhteydessä ja käsitellyt niitä vaaroja ja seurauksia joita voi syntyä jos asianmukaisesta rahoituksesta harjoittelukoulujen osalta ei huolehdita

arvoisa puhemies

budjettikeskustelu on kyllä sellainen toteutuneiden ja toteutumattomien toiveiden tynnyri että todellakin joutuu tekemään raakaa valintaa mistä aikoo puhua mutta muutama sana toteutuneista asioista

takuueläke on ilman muuta loistava parannus

ajattelin nostaa sen esiin johtuen vain siitä että tässä salissa on tänäänkin jälleen kuultu puheenvuoroja siitä kuinka asumistuki pienenee takuueläkkeen myötä eikä siten auta takuueläkkeen kohdentumiseen

perhe etuudet sidotaan kuluttajahintaindeksiin mikä on erinomainen edistys

näin kohdellaan sairaus äitiys isyys ja vanhempainrahaa erityishoitorahaa lapsilisää kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea

lista on niin pitkä että sen rinnalla jää kyllä ikäväksi arveksi opintotuki ja se että sitä ei saatu sidotuksi indeksiin yrityksistä huolimatta

nyt se jää ainoaksi ikäväksi perustoimeentuloa turvaavaksi sosiaalietuudeksi jota ei ole indeksiin sidottu

yritämme vielä tehdä parhaamme jotta näin ei kävisi sillä kun samaan aikaan ollaan suunnittelemassa jopa kahta uutta kansallispuistoa tähän maahan on aivan kestämätöntä että nykyisistäkin resursseista leikattaisiin

olen erityisen ilahtunut myöskin harmaan talouden ja talousrikollisuuden vähentämistä koskevasta ohjelmasta joka astuu harppauksella eteenpäin määrärahalisäysten ja isojen lainsäädäntöhankkeiden myötä

iloita pitää myöskin siitä josta tässä salissa on tällä kertaa puhuttu vähän ja se on kehitysyhteistyön määrärahat

ymmärrän tämän vähäpuheisuuden sillä hallitus on onnistunut pysymään tavoitteessaan

kokonaisuudessaan budjettikäsittelystä voi tietysti lausua myös epäileviä sanoja

eli melkoinen työ melkoisen pienin tuloksin

arvoisa puhemies

haluaisin jatkaa vielä sen verran että kun eilen aloitin energiapuheilla palaan niihin nyt takaisin

energiaverotus on ilman muuta yksi välttämätön väline tulevaisuuden energia asioita ratkaistaessa ja onneksi se on myöskin sdpn tai ainakin sdpn ilmasto ohjelman mukainen sillä sdpn nettisivuilla sanotaan selkeästi että ympäristöverotus on hyvä ohjauskeino

siellä todetaan myöskin että ympäristöveroja tulee ottaa käyttöön niin että niiden kohtuuttoman rasituksen voi välttää omalla kulutuskäyttäytymisellään ja juuri niin nyt tehdään

tällä kertaa hallitus edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa

erittäin hyvä on myös se että energiaveron korotuksia on kompensoitu pienituloisille kuntaverotuksen perusvähennyksen korotuksella takuueläkkeellä ja näillä indeksisidoksilla joista jo mainitsin mutta muitakin keinoja on

yksi hyvä keino edistää energiauudistuksia ja energiatehokkuutta kotitalouksissa on kohdistaa kotitalousvähennys energiaratkaisuihin

tällä hetkellähän kotitalousvähennyksen saa kaikenlaisista remonttitöistä mutta se voitaisiin aivan hyvin kohdistaa selkeästi energiatehokkuutta tai uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin ratkaisuihin jotta myös se palvelisi tässä ilmastohaasteessa

jos olisi valtion takaama energialaina jota voisi maksaa takaisin siinä suhteessa minkä sitten uusiutuvan energian avulla tuotetussa sähkössä säästää se kannustaisi varmasti loputkin omakotitalojen rakentajat valitsemaan jonkun muun ratkaisun

ehkä suurin päämäärä mitä voimme tehdä tulevaisuuden ilmastoasioiden parantamiseksi on kaksisuuntainen sähköverkko

maailmalta on hyviä tuloksia siitä mitä kotitaloudet ovat valmiita tekemään kun niillä on mahdollisuus ostamisen lisäksi myös myydä ylimääräsähköä verkkoon jolloin kotitaloudet voivat vähentää omaa energialaskuaan myös sillä

siihen meidän pitää pyrkiä

arvoisa puhemies

tynkkynen jäi

pitää paikkansa että suomen kannalta keskeiset toimialat kuten terästeollisuus ja massa ja paperiteollisuus täyttävät nyt eu ehdot ja ne on määritelty hiilivuotoriskille alttiiksi teollisuusaloiksi jotka ovat oikeutettuja ilmaisiin päästöoikeuksiin

valitettavaa on vain se että samalla moni muukin muille euroopan maille tärkeä teollisuudenala määriteltiin samalla tavoin

se tarkoittaa jatkossa joka maassa tiukkaa seulontaa eri teollisuuslaitosten energiatehokkuuden arvioinnissa jotta tilanne olisi se että tehokkaimmat laitokset saavat ilmaisia päästöoikeuksia enemmän kuin ne energiaa tuhlaavat laitokset

kysynkin ministeriltä

kun vuoden päästä nähdään miten arviointityö euroopan unionissa sujuu pitäisikö tällä perusteella ja kokemuksella päätöstä arvioida vuoden kuluttua uudelleen

arvoisa puhemies

kun saimaannorpasta puhutaan asenteet vaihtelevat laidasta laitaan

kuten hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa lausutaan ehdotettu säännös on tarkoitettu käytettäväksi muun muassa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojelun toteuttamisessa

tällaiseen tarkoitukseen verrattuna rajatut kalastuskiellot eivät ole yhteiskunnallisesti merkityksellisiä

on hyvä että olemme tässä tilanteessa jossa lakia ollaan nyt jo hyväksymässä

tähän asti ne jotka ovat eniten kärsineet rajoituksista ovat jääneet täysin ilman korvauksia ja nyt tämä tilanne muuttuu

sen sijaan rajoitusten valvonta on tähänkin asti ollut ongelmallista

esimerkiksi tämän kevään valvonnassa on löydetty sekä verkkoja vapaaehtoisten suojelualueiden aukkopaikoilta että luvattomia katiskoja suojelualueilta

ikävin esimerkki tästä oli se kun rysäkatiskasta löydettiin kuutti alueelta joka kuului vapaaehtoisen suojelun piiriin

meillä on ollut vapaaehtoinen suojelu jossa on saatu korvauksia mutta jos näitä ehtoja on rikottu siitä ei ole seurannut yhtään mitään

nyt asialle tulee selkeä seuraamuskäytäntö ja sen vuoksi ymmärrän sen että suojelusopimusten tekeminen pitää siirtää metsähallitukselta viranomaiselle eli ely keskukselle

arvoisa puhemies

jokainen ymmärtää että nykytilanne on ongelmallinen kun meillä voi olla työntekijä voi olla itsensä työllistäjä tai voi olla yrittäjä ja nämä tulkinnat ja rajat näiden välillä ovat ilman muuta kaikille vaikeasti ymmärrettäviä

ensinnäkään tätä siirtoa suunnitellessa eri osapuolia ei ole kuultu ei osakaskuntia ei elyä ei ketään

arvoisa puhemies

vastaanottopäätöksen jälkeen turvapaikanhakijoiden parissa työskentelevät kokevat kuitenkin monella paikkakunnalla olevansa kovin yksin eikä kaikkialla saa edes aina läänikohtaista apua

kun toimivaltuus siirretään elyyn kuitenkin resurssit henkilökunta osaaminen paikkatietojärjestelmä pysyvät metsähallituksessa

tänään kyselytunnilla käytiin kohtuullisen omituinen keskustelu siitä että tämä olisi vihreän kansanedustajan blogin vika että tästä on erimielisyyksiä

eli miten tämä työ organisoidaan

arvoisa puhemies

jääkö metsähallitus edelleenkin toimijaksi ja ely vain allekirjoittajaksi vai miten henkilökuntaa sitten siirrellään paikasta toiseen

millaisia toimia on suunniteltu turvapaikanhakijoiden parissa työskenteleville niin että kotoutuminen sujuisi mahdollisimman sujuvasti mutta myös niin ettei työntekijöitä kulutettaisi loppuun

näinhän ei tokikaan ole vaan kun lukee näitä lausuntoja jotka ovat kirjoittaneet journalistiliitto näyttelijäliitto taidemaalariliitto suomen taiteilijaseura yleinen työttömyyskassa suomen muusikkojen liitto elokuva ja mediatyöntekijät ja niin edelleen niin täytyy kyllä sanoa että tätä lakia näin monimutkaista ja vaikeasti ymmärrettävää lakia on valmisteltu todella huonosti ja sen takia tälle olisi toivonut lisää käsittelyaikaa

lisäksi sitten vielä budjetin sisältä on jouduttu siirtämään euroja akuutteihin työllisyysmenoihin aivan kuten pitääkin mutta aina tietenkin herää kysymys siitä lähtevätkö nämä oikeista toiminnoista pois

kaikkein suurin oma murheeni liittyy verotukseen joka on vahvasti ja vahvaa kyytiä tasapäistymässä me olemme siirtymässä tässä maassa tasaveroihin

oman puolueeni naisjärjestön puheenjohtajana en malta olla ottamatta esiin sitä että isäkuukausi pitenee kahdella viikolla

nyt olisi myös korkea aika keskustella järkevästi ja syyttelemättä kaikkien osapuolien kanssa jatkotoimista siitä miten norpan suojelua edistetään jatkossa samaan suuntaan

jos tässä asiassa ei olisi saatu liikahdusta tällä hallituskaudella olisin pitänyt sitä suurimpana tappiona kun kuitenkin otetaan huomioon että eduskunnassa istuu ennätysmäärä naisia

on myös syytä miettiä voisiko norpan elinolosuhteita parantaa esimerkiksi juuri niille tarkoitetuilla turvallisilla rysillä eräänlaisilla ruokinta automaateilla joissa norppa voisi käydä ilman vahingon aiheuttamista kalastajille

nyt jos koskaan meillä kaikilla vesialueiden omistajilla kalastajilla ja jäällä liikkujilla on korkea hetki osoittaa että me pystymme ja me haluamme suojella saimaannorppaa

kukaan ei tahallaan kiusaa ranta asukkaita elämäntapaverkkokalastajia sen enempää kuin ammattikalastajiakaan mutta kun kyseessä on yksi alueen selkeimmistä matkailuvalteista ja suorastaan luonnonsuojelun symbolista on täysin kestämätöntä jos me omalla toiminnallamme tai sen puutteella tapamme tämän ainutlaatuisen eläimen sukupuuttoon

nyt kun ministeri on paikalla haluan esittää vielä yhden kysymyksen sillä kalastuksen lisäksi komissio on syyttänyt suomea siitä että emme suojele riittävästi norpan lisääntymis ja levähdyspaikkoja

opiskelijan mahdollisuus saada sairauspäivärahaa paranee

nykyinen lainsäädäntöhän on vain vaikeuttanut opiskelijan siirtymistä opintotuelta sairauspäivärahalle mikä on johtanut pitkäaikaisesti sairastavien opiskelijoiden toimeentulo ongelmiin

eun luontodirektiivihän vaatii uhanalaisen eläimen lisääntymis ja lepopaikkojen suojelua ja saimaannorpan kohdalla on tähän asti suojelussa keskitytty nimenomaan lisääntymispaikkojen suojeluun

mutta sillä tavoin komissio on oikeassa huomauttaessaan siitä että lepopaikkoja ei ole suojeltu

siitä toivoisin ministerin kertovan

kauppiaille nimittäin tämä ratkaisu tuottaa turhaa lisätyötä josta monet kauppiaat ovat minulle puhuneet ja jota voisi helpottaa yhdellä ihan pikkuruisella keinolla

molemmat nämä muutosajankohdat tarkoittavat vaan sitä että kauppiaille nämä tapahtuvat keskellä viikkoa ja heillä vaan olisi paremmin aikaa muuttaa hintalappuja sunnuntaina eli toive olisikin että alvn muutokset voisivat tapahtua maanantaista alkaen

juuri siitä on kyse että kohderyhmänä olevia liittoja järjestöjä ja taiteilijoita ei ole kuultu riittävästi ja se on aiheuttanut aivan valtavan epätietoisuuden joka puolella

vakuutusoikeus on kuitenkin katsonut että freelancejournalistin kolmen tunnin työ kuukaudessa täyttää päätoimisen yrittäjyyden kriteerin vaikka henkilöllä ei ollut yritystä eikä yritystuloja

erityisesti tästä näkökulmasta erilaiset tasamaksut ovat huolestuttavia niin kiinteistöverot sähkölaskut lehtilaskut kuin televisioluvat

ne maksavat aina täysin saman verran sekä yksin asuvalle että isommalle perheelle ja siksi tarvitsemme verotukseemme selkeää progressiota

tähän pitäisi saada parannusta

ilmeisesti se kaikkein tärkein asia jatkossa on se että sivu ja päätoimisen yrittäjyyden raja selvennetään todella ja se tarkoittaa sitä että temin on uusittava ohjeistus työttömyysturvasta niin työntekijän kuin yrittäjänkin osalta ja nopeasti

arvoisa puhemies

kuten tämä keskustelu on osoittanut lapsilisän historia on kurja ja epälooginen ja siksi toivoisi kaikin voimin että sen tulevaisuus olisi vähän valoisampi ja loogisempi

kun täällä puhutaan siitä mikä hallitus on leikannut ja kuinka paljon ja kuinka pahasti enemmän kuin joku toinen niin pitää tässäkin opposition kritiikissä ja tässä tilanteessa muistaa se että kritiikki kohdistuu koko pakettiin johon sisältyvät varhaiskasvatusleikkaukset koulutusleikkaukset ja lapsilisäleikkaukset yhtenä osana sitä ja tämä kokonaisuus vain on kohtuullisen rankka

mutta jos ja kun lapsilisistä päättäminen on näin hankalaa ja vaihtelee hallituskaudesta toiseen niin pitäisikö tässäkin muodostaa sitten parlamentaarinen työryhmä joka loisi lapsilisälle vähän kestävämmät puitteet jatkoa varten jotta pääsisimme hieman parempaan tulokseen etenkin kun muistetaan se että lapsilisät ovat suomessa huomattavasti pienempiä kuin vaikkapa ruotsissa tai saksassa

jottei syntyisi väärää käsitystä mitä hänkään ei varmasti tarkoittanut kannattaa muistaa että näitä tulonsiirtoja tarvitsemme kipeästi sillä lapsiluku suomessa on joitakin vuosia lukuun ottamatta jatkuvasti ollut pienenemässä ja ensisynnyttäjien keski ikä nousemassa

eli me tarvitsemme tulonsiirtoja jotka kohdistuvat nimenomaan lapsiperheille

toivon jatkossakin myös sitä että myös vanhemmuuden kustannusten jakamisessa päästään eteenpäin kuten tämä hallitus nyt vihdoin tekee

koska tämä kyseessä oleva asia on niin monimutkainen työelämä ja tasa arvovaliokunnan varapuheenjohtajana esitin nöyrän toiveen pyynnön ja vaikka mitä siitä että saisimme tämän lakiesityksen myös siihen valiokuntaan käsiteltäväksi

vielä siitä että asiat jatkossa käsitellään uudenmaan elyssä

arvoisa rouva puhemies

jottei jää väärää käsitystä saimaan alueen ihmisten mielipiteistä ja toiveista pitää muistuttaa että tästä asiasta on tehty viime vuosien aikana kaksi kyselyä

heitä kohtaan on esitetty monenlaisia spekulaatioita nyt kun norppakannat ovatkin lähteneet huononemaan mutta he toimivat kansainvälisesti hyväksytyillä ja tunnustetuilla menetelmillä ja tutkimustulokset ovat täysin avoimia ja kaikkia

arvoisa rouva puhemies

juuri johtuen näistä epäselvyyksistä ja väärinymmärryksistä ja useista hyvin ristiriitaisista lausunnoista olisi ollut mielestäni myös työelämävaliokunnan paikka käsitellä tämä laki jotta olisimme päässeet ehkä vähän vähemmillä sotkuilla

jäljelle tästä jää joka tapauksessa se että nyt tarvitaan selkeät kriteerit selkeät ohjeistukset siihen miten sivu ja päätoimisen yrittäjyyden rajat vedetään koska sitten kun joutuu määritellyksi joko työntekijäksi tai yrittäjäksi ongelmana on myös muutoksenhaku joka on hyvin pitkällistä

työtön työnhakija voi saada kelan tai työttömyyskassan päätöksen jälkikäteen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi mutta käsittelyaika saattaa olla monia kuukausia vakuutusoikeuden jopa yli vuoden

tämä tarkoittaa sitä että yrittäjäksi tulkittu joutuisi odottamaan ratkaisua noin kaksi vuotta ilman työttömyysetuuksia jos hän olisikin työntekijä

tämän riskin välttämiseksi työtön joutuu miettimään sitä ottaako vastaan toimeksiantoperusteisia töitä jos nämä rajat eivät ole selkeitä

arvoisa puhemies

sen takia vielä kerran painokkaasti sanon että temin on uusittava ohjeistus työttömyysturvasta niin työntekijöiden kuin yrittäjänkin osalta ja hyvin selkeästi

entisenä perustuslakivaliokunnan jäsenenä haluan korjata edustaja essayahin äskeistä kommenttia siitä miksi indeksiä leikataan eikä jäädytetä

aikaa ohjeille on reilut kaksi viikkoa jos laki tulee voimaan ensi vuoden alusta

jos olen ymmärtänyt oikein perustuslakivaliokunta teki lausuntonsa siinä uskossa ja toiveessa että lapsilisien indeksi jäädytetään vain tilapäisesti määräajaksi ja sen takia siinä lausunnossa puhutaan nimenomaan jäädytyksestä

ja kuten sitten edustaja heikkinen sanoi jo aiemmassa puheenvuorossaan sosiaali ja terveysvaliokunta päätti vastoin perustuslakivaliokunnan kantaa että tästä indeksimuutoksesta tehdään pysyvä leikkaus eikä jäädytys ja siitä johtuu ehkä sitten se minkä takia nämä termit seikkailevat vähän ristiin rastiin

arvoisa puhemies

täällä on kuultu huikeita lukuja kun opetusministeriön hallinnonalasta puhutaan

mutta jätän nyt luvut sikseen ja nostan esiin neljä erilaista asiaa

tässä kolikoiden kilinässä on hyvä muistaa että ilmainen koulutus on se joka lisää ja luo tasa arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta

jos emme pysty tuloeroja muuten kaventamaan on tärkeää pitää huolta siitä että kaikilla on samanlainen mahdollisuus koulunkäyntiin

jo nyt tiedetään että vähemmän koulutettujen vanhempien lapset jäävät perusopetuksen jälkeisen koulutuksen ulkopuolelle useammin kuin enemmän koulutettujen

hallitus on talouden elvyttämiseksi vauhdittanut rakentamista miljoonilla jopa sadoilla miljoonilla

erityisen iloinen olen juuri homekoulujen puolesta

puheenjohtajamme tarja cronberg on ehdottanut kansallista ohjelmaa homekoulujen ja päiväkotien ongelman ratkaisemiseksi sillä sisäilma ja homeongelma on riistäytynyt käsistä

antaa sille lisärahoitusta juuri kuten pitääkin

antaisimme myöskin kyllä hieman potkuja persuksille työsuojeluihmisille kouluissa sillä tällaisiin tiloihin joissa hometta tai kosteusvaurioita löytyy pitää kerta kaikkiaan saada välitön käyttökielto

mutta sitten lasten pahoinvoinnista

arvoisa puhemies

sen jälkeen voimavaroja on ohjattu lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle psykiatriaan nuorisopsykiatriaan ja muihin vastaaviin pahoinvointia hoitaviin palveluihin mutta ne edeltävät palvelut ja ennalta ehkäisevät palvelut on jätetty vähemmälle